minun mielestäni tällaiset ammattikorkeakoulut jotka ovat eläneet ajassa ja kehittäneet omaa toimintaansa jatkuvasti ovat ansainneet sen pysyvän toimiluvan ja etelä karjalan osalta vielä niin että se toiminta jatkuu sekä lappeenrannassa että imatralla

sitten toinen asia joka tähän minuuttiin tässä ehkä sopii on se että kun tämä on kolmekohtainen lakiesitys ja tässä toisessa kohdassa on kaikkia urakkasopimuksia koskeva lauseke jonka mukaan sopimukseen liittyvissä työsuhteissa on noudatettava vähintään niitä työsuhteen ehtoja joita suomen lain ja tes sopimusmääräysten mukaan on noudatettu vastaavanlaisessa työssä tai samanlaatuisessa työssä niin vanhan ay miehen sydäntä oikein lämmittävät kovasti paljon tällaiset lakiesitykset

se on tärkeätä muun muassa suomalaisen teollisuuden toimintaedellytysten luomiseksi ja parantamiseksi ja nimenomaan vientiteollisuuden osalta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

se on erinomaisen kannatettava asia

perustuslakivaliokunnan mielestähän on kyse merkittävästä julkisen vallan käytöstä ja olen täsmälleen samaa mieltä ja sitä taustaa vasten tämä lakiesitys eli että tämä pysäköinninvalvonta kestää julkisen vallan hoidossa on äärimmäisen tärkeä asia

onko ministeriössä jo tällä hetkellä tämän lyhyen lain voimassaoloaikana saatu tietoa siitä mitä nämä energiatodistukset maksavat ja onko niissä sitten vielä alueellisia eroja olemassa

arvoisa puhemies

yleinen ryhmäkanne tulisi mahdolliseksi jokaiselle yleisessä ryhmäkanteessa erikseen määritellyn ryhmän jäsenelle sekä rekisteröidyille yhdistyksille kuten esimerkiksi ammattiliitoille

keskustelu on päättynyt vr voisi vähentää työelämän tasa arvovaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on onnettomuus

tämä yksityinen pysäköinninvalvonta on samalla tavalla uudehko toimiala kuin tuossa äskeisessä pikavippikeskustelussa esillä olleet yritykset ja kyllä yhteiskunnan toimesta mielestäni pitää myöskin ne pelisäännöt sinne luoda

arvoisa puhemies

yleisen ryhmäkanteen pääasiallinen soveltamisala keskittyisi todennäköisimmin työlainsäädännön piiriin kattaen esimerkiksi irtisanomis ja lomautustilanteita liikkeen luovutusta määrä ja osa aikaisten työsopimusten perusteiden laillisuutta vuokratyövoiman käyttöä työsuhde etuja työsuojelua työterveyshuoltoa sekä syrjintää ja tasa arvoista kohtelua työelämässä

oli lohdullista edustaja tuupaiselta kuulla ettei hänen mielipide jonka hän esitti pöntöstä se että hallitus tässä hötkyilee ja noin poispäin ole perussuomalaisten kanta vaan tuupaisen oma kanta

päättynyt dr

aikaahan tässä nyt on vähän mennyt kun korkein oikeus ja sitten perustuslakivaliokunta tätä asiaa ovat käsitelleet mutta yhtä kaikki se on minun mielestäni menossa tällä hetkellä lakiesityksen mukaan erittäin järkevään ratkaisuun

minun mielestäni hallitus on sanonut suoraan myöskin sen että jos tämä eurooppalainen pankkivero ei lähde nopeasti liikkeelle niin sitten se toteutetaan suomessa

tämä uusi laki selkeyttää tätä oikeustilaa ja parantaa kansalaisten oikeusturvaa ja kyllähän se niin on että tämä sakon antaminen on merkittävää julkisen vallan käyttöä ja ainoa keino mielestäni varmistaa toiminnan yhtenäisyys nimenomaan yhtenäisyys koko maassa on antaa se julkisen vallan hoidettavaksi kuten lakiesityksessä todetaan

ja ne puheet mitä täällä on monen edustajan toimesta kerrottu muun muassa edustaja viitanen sanoi aivan loistavasti sen että suomi on lähes ainut maa jossa tätä ei ole

mikähän teille edustaja tuupainen oikein kelpaa

rajauksen taustalla vaikutti erityisesti elinkeinoelämän voimakas ryhmäkanneoikeuden vastustus

arvoisa puhemies

jos nykyiset säännöt mahdollistavat sen paremman poliittisen ohjauksen kuin tällä hetkellä siellä on että se ei ole pelkästään siellä lasitornissa niin minun mielestäni se pitää tehdä ilman muuta eli sitä pitää tiivistää ja jos nykyiset säännöt eivät sitä mahdollista niin sitten uudet säännöt

viime vaalikaudella oppositiossa ollessamme pankkivero oli yksi tärkeimmistä tavoitteistamme ja hallitusneuvotteluissahan tämä pankkivero sitten saatiin hallitusohjelmaan

sen soveltamisala ja soveltamisedellytykset ovat niin suppeat että laki ei täytä sitä tehtävää joka sille alun perin tarkoitettiin

toivottavasti niitä ammattinsa taitavia ihmisiä on todella tarpeeksi ja lakiesityshän määrittelee aika tarkkaan sen ammattitaitovaatimuksen mitä tässä vaaditaan

sosialidemokraatit olisivat halunneet siirtää tämän pankkiveron tuoton suoraan budjettiin mutta ristiriita oli kokoomuksen kanssa siitä ja kokoomus kannatti rahastointia ja nyt malli toteutetaan niin että veron tuotto rahastoidaan budjetin siirtomäärärahaksi

eli kyllä sinne vähän poliittista liekanarua mielestäni pitää mennä jotta sen yhteiskunnallinen osuus siinä päätöksenteossa korostuisi

minun mielestäni hallintoneuvostot silloin kun niitä käytetään oikein ovat äärimmäisen hyviä luomaan nimenomaan sen yrityksen pitkäjänteistä pitkän tähtäimen strategiaa

näiden rajaavien ehtojen vuoksi kanneoikeus ei ole pystynyt suojaamaan heikomman markkina aseman omaavan osapuolen eli kuluttajan asemaa elinkeinonharjoittajaa vastaan vaan on pikemminkin kääntynyt ylösalaisin suojaten pitkälti yksityisiä elinkeinonharjoittajia kanneoikeuden soveltamiselta

kiinnitän huomiota tässä liikunta asiassa yhteen liikuntamuotoon ja se on työelämässä ja työpaikoilla edistettävä sekä yhdessä suunniteltu ja myöskin yhdessä osittain toteutettu liikunta palkansaajille työntekijöille ja nimenomaan sellainen liikunta jota tarjotaan yhdessä sopien kaikille työntekijäryhmille kaikille ikäryhmille myöskin

ja vielä että eihän todelliseen kulutukseen perustuva energiatodistus anna viitettä siitä mistä antaa tämä laskennallisen kulutuksen laskeminen eikä anna sitten katsoa miten energiaa todellisuudessa kuluu

arvoisa puhemies

asbestityö on kaiken kaikkiaan erittäin vaativaa ja myöskin vaarallista sekä tekijöille että ympäristölle jos siellä ei sitä ammattitaitoa ole suojauksiin sekä tekijöitten suojaamiseen että ympäristössä liikkuvien ihmisten suojaamiseen

nykyinen oikeudenkäyntimenettely ja voimakkaasti rajattu ryhmäkanneoikeus eivät tarjoa riittävästi keinoja kollektiivisten hajaantuvien tai pirstoutuneiden siviilioikeudellisten oikeussuojatarpeiden tyydyttämiseen

pankkivero on ensimmäinen todellinen yritys kerätä varoja pankeilta tulevia kriisejä varten ja pankkiverolla voidaan pienentää veronmaksa jien laskua tulevaisuudessa

mielestäni entisen kokemuksen perusteella se liikunnan tarjoaminen ja liikuntakasvatus pitää aloittaa siellä työpaikoilla muodossa tai toisessa aika aikaisessa vaiheessa

ministeri gustafsson on mielestäni oivalla tavalla perustellut täällä koulutuksen kehittämistoimia koskien myöskin sitä ammattikorkeakoulua

nämä esitetyt ratkaisut joita tässä hallituksen esityksessä on ovat erinomaisen kannatettavia muun muassa valtakunnallinen rekisteri näistä osaajista osaamisista

kyllähän siellä sitten tulee tämä kannattavuusasia kaiken kaikkiaan ja tässäkin kohtaa edelleenkäsin pyydän että tehdään äärimmäisen tarkkaa harkintaa näitten verkkojen osalta

pankit ovat perustelleet muun muassa irtisanomisia ja osin myöskin maastalähtöpuheita olen kuullut tällä pankkiverolla

totta kai tätä asiaa myöskin tehdään erittäin ansiokkaasti monellakin työpaikalla mutta lisä ei varmasti tässä ole pahaksi kuten se useimmiten selkäsaunassa on

toimikunta ei kuitenkaan ottanut kantaa asiaan vaikka moni toimikunnan jäsen ja työhön osallistunut yhdistys ilmoitti kannattavansa kanneoikeutta

todellisuudessa ne johtuvat pankkien kannattavuuspaineista mitkä taas johtuvat matalasta korkotasosta huononevasta talouskehityksestä ja kiristyneistä säätelytoimista

se että yrityksessä henkilöstö liikkuu liikuttaa itseään voi hyvin tuo tietenkin mukanaan jaksamista hyvää oloa koko sille henkilökunnalle työhyvinvointia työnantajalle muun muassa alenevia vakuutusmaksuja joissain tilanteissa tuottavuutta lisää ja yrityksen pärjäämistä paremmin tässä koko ajan kovenevassa kilpailussa

se että se on julkinen rekisteri tietopalvelun osalta takaa tietenkin tilaajalle sen että pääsee katsomaan onko sitä ammattitaitoa siellä ja millä tavalla se on sitten todennettu

useat kansalaisjärjestöt vaativat ennen eduskuntavaaleja antamassaan kannanotossa järjestöjen kanneoikeutta koskevan lainsäädännön valmistelun aloittamista

totta kai lakkautukset tai vähentämiset eivät ole välttämättä mielenperäisiä asioita mutta minä haluan kaikille maakuntien ihmisille joita minäkin tietysti olen sanoa sen ettei voivoteltaisi ja vikistäisi koko ajan

arvoisa puhemies

pankkiverolla on tarkoitus siis kerätä varoja etukäteen mahdollisten uusien rahoitusmarkkinoitten ongelmien varalta ja laki on määräaikainen tai olisi ja on syytä korostaa että pankkiveron tuotto siirrettäisiin lähtökohtaisesti kotimaisiin kriisinratkaisutarkoituksiin

peruskoulussa ja sen laadukkaalla opetuksella luodaan jokaiselle suomalaiselle ja yleensä lapselle perusedellytykset opiskelulle ja oppimiselle

en toki altistunut koko aikaa asbestille mutta siellähän sitä käytetään kuumuuden torjuntaan ja suojaamiseen paljon ja kyllä kun muistelee niitä menneitä vuosikymmeniä millä tavalla sitä asbestia käsiteltiin niin asbestirukkaset olivat ihan yleisiä ja niitä lyötiin yhteen että oikein pöly pölähteli ja voitte vain kuvitella millä tavalla se sitten tuonne keuhkoihin meni

arvoisa puhemies

kannattaa sitä muutosta ehkä ottaa sarvista kiinni että siihen muutokseen pystyy itse vaikuttamaan sillä jos me vaan kitisemme emmekä yritä itse tehdä mitään siellä maakunnissa niin mielestäni se on pahinta mitä me sille tulevaisuudelle ja meidän nuorillemme voimme tehdä

nyt käsillä oleva esitys yleiseksi ryhmäkannelaiksi sisältäisi kanneoikeuden sekä rekisteröidyille yhdistyksille että kanteessa määritellyn ryhmän jäsenille

tämä sairauspoissaolojen väheneminen tietenkin on yksi tekijä myöskin siinä että ne työurat pitenevät ja tässä toiminnassa mielestäni ei ole häviäjiä vaan pelkästään voittajia

kun lueskelin näitä lausuntoja joita tänne eri organisaatiot ovat antaneet niin kyllä siellä pari asiaa mielestäni nousi aika lailla ykkösenä esille

jos komission antamassa kriisinhallintaa koskevassa direktiivissä päästään unionin tasolla ratkaisuun varojen käytöstä päätettäisiin silloin direktiivin ohjaamalla tavalla

valiokunta toteaa mielestäni ihan oikein että esi ja perusopetuksen lukiokoulutuksen sekä aamu ja iltapäivätoiminnan laatua pitää edelleen parantaa ja parannetaan

ryhmäkanne on varsin tavallinen oikeuksien ajomuoto angloamerikkalaisissa maissa ja joukkokannejärjestelmä on laajassa muodossa käytössä esimerkiksi yhdysvalloissa englannissa kanadassa ja australiassa

minä toivon että täällä salissa tänä päivänä käyty keskustelu edesauttaa ainakin jollakin työpaikalla sitä että lähdetään mukaan erilaisiin liikuntamuotoihin satsaamaan

lisäksi tähän kuuluu se että elinkeinotulon verottamisesta annettuun lakiin lisättävän säädöksen mukaan pankkivero ei olisi verotuksessa vähennyskelpoinen erä

keinoina tämän laadun parantamiselle on edelleen valiokunnan mukaan perusopetuksen ryhmäkoon pienentäminen joka on todella tervetullut asia kerhotoiminnan ja opiskeluhuollon vahvistaminen

näissä maissa on voimassa ryhmäkannejärjestelmän soveltamisalaltaan yleinen malli joka mahdollistaa hyvin erilaisten siviilioikeudellisten kanteiden ajamisen ryhmän puolesta

talousvaliokunnan mietintö ottaa myöskin kantaa että lisäämällä puun käyttöä rakentamisessa päästään merkittäviin ympäristöhyötyihin sillä puuhun hiiltä sitoutuu pitkäaikaisesti

toinen asia joka täältä tuli sitten kun metsästäjät ja ampuma aseharrastajat noin yleisesti ottaen ja erityisestikin ottaen ovat erittäin vastuullista väkeä useassa lausunnossa joka tapauksessa esille oli se että kun niitä aseita pitää sitten säilyttää lukitussa kaapissa mikä sinällään on ihan hyvä asia niin epäillään että huolimatta tästä viiden vuoden siirtymäajasta näistä aiheutuu kohtuuttomiakin kustannuksia jossain tilanteessa

raiskauksesta useimmiten jää elinikäiset jäljet mieleen ja myöskin fyysisiä jälkiä voi jäädä

mutta perusongelma aina on se että ne henkilöt jotka jo valmiiksi liikkuvat tarttuvat näihin yhdessä sovittuihin mahdollisuuksiin ja ne jotka eivät liiku eivät näin tee

ryhmäkanneoikeuden laajentamisen keskeinen tavoite on oikeudenloukkauksesta kärsineiden oikeusturvan lisääminen ja oikeusjärjestelmän väärinkäytöksiä ehkäisevän voiman lisääminen sekä prosessiekonomisten etujen saavuttaminen korvaamalla useita erillisiä oikeudenkäyntejä yhdellä kollektiivisella oikeudenkäynnillä

pientalo ja vapaa ajan rakentamisessahan puu on ylivoimaisesti suurin rakennusmateriaali ja tällä hetkellä erinomaisen hyvässä vauhdissa on puukerrostalorakentaminen ja sen tekniikoiden kehittäminen

se kulkee lopun ikää ihmisen matkassa mukana ja nimenomaan sen takia tämä maijalan esitys on kovasti kannatettava

arvoisa puhemies

siellä on paljon kotimaista työtä tulevaisuudessa mahdollisuus luoda uusia tehtaita jotka rakentavat talon valmiiksi tehtaalla ja se turvallisesti siirretään rakennuspaikalle ja kun se kunnolla huputetaan niin siellä kosteusvaurioitakaan ei pääse syntymään

mahdollisuus ryhmäkanteen ajamiseen parantaa oikeussuojan saatavuutta etenkin pirstoutuneissa asioissa tasapainottamalla oikeudenkäyntiin liittyvien riskien kuten oikeudenkäyntikulujen ja siinä saavutettavissa olevien etujen suhdetta

panostus tähän opetus ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle on merkittävä ja mielestäni se on erinomaisen kannattava satsaus meidän nuorten tulevaisuuden turvaamiseksi ja myöskin tulevan työvoiman turvaamiseksi

enkä malta lopuksi olla suomen metsästäjäliiton lausunnosta lainaamatta eli he lähtevät siitä että aseturvallisuuden parantamisessa tulisi jatkossa keskittyä enemmän näihin laittomiin aseisiin mikä on kyllä ihan oikein sekä syrjäytymisen ehkäisyyn ja henkisen hyvinvoinnin edistämiseen

siitä on vuosien mittaan tietenkin tullut oikeuskäytäntöön erilaisia tulkintoja

tilanteissa joissa oikeudenloukkauksen kohteeksi joutuneen passiivisuus johtuu esimerkiksi varallisuuteen liittyvistä tiedollisista taidollisista terveydellisistä tai muista vastaavista esteistä tai joissa oikeudenloukkauksen kohteeksi joutunut on muista syistä toiseen nähden selvästi alistetussa asemassa loukatun yksilön oikeussuojaa on ryhmäkanteen avulla perusteltua parantaa

kaiken kaikkiaan kun luki tämän esityksen ja kuunteli edustajan selvityksen tuli entistä vakuuttuneemmaksi siitä että rangaistusasteikon tiukantaminen on tärkeä asia ja hyvä asia

sitä kannattaa hyödyntää

sitten vielä lopuksi he puhuvat siitä että aselakia tulisi muuttaa siten että aseen vaihtamisessa uuteen olisi nykyistä yksinkertaisempi lupamenettely ja se on tunnen imatralta komisarion joka näitä asioita pyörittää kyllä vähintäänkin kohtuullisen raskas ja ne ovat ruuhkautuneet todella pahasti

ammattikorkeakoulujen rakenteellista kehittämistä jatkettaessa pitää toki alueita kuunnella herkällä korvalla koska kyllähän siellä alueilla sitä parasta asiantuntemusta jos sitä vaan osataan ilman tunteenpurkauksia käyttää löytyy ja myöskin ennakointitietoa on käytettävissä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

raiskaus on nimittäin inhottavimpia rikoksia mitä toista ihmistä kohtaan voi suorittaa tai tehdä sanotaan nyt lasten seksuaalisen hyväksikäytön jälkeen joten kannatan lämpimästi eeva maria maijalan tekemää esitystä

arvoisa puhemies

tämä varmasti nostaa turkisten hintaa mutta kyllä sellaisella ihmisellä joka turkiksen ostaa on varmasti varaa maksaa vähän ekstraa siitä että eläimiä kohdellaan vielä paremmin kuin nyt

suomi pyrkii kehittämään yksityissektorin toimintaympäristöä ja yhteistyömuotoja kehitysmaissa niin että suomalaiset yritykset pystyisivät paremmin osallistumaan näihin kehitysponnisteluihin

tietenkin tämä aiheutuu väestönkasvusta

kaivossektorilla niin kuin täällä on jo joskus todettukin on potentiaalisia tuloja tuottaa keskipitkällä aikavälillä mutta ei se kaikkea ratkaise sillä suuria työpaikkamääriä se ei tule tuottamaan

edustaja turunen epäili että demareille tämän lain valmistelussa kelpaa suurin piirtein kaikki

vastaavasti työelämään liittyvissä asioissa työnantajan saattaa nykyisellään olla jopa kannattavampaa rikkoa lakia ja työehtosopimusta koska kaikki eivät välttämättä tiedä oikeuksistaan tai eivät eri syistä uskalla niitä ajaa työpaikat kun ovat taloudellisen alamäen takia niin tiukassa ettei yksittäiseltä työntekijältä voida kohtuudella edellyttää epäkohtiin puuttumista

tämän hyvän eläinkohtelun takeena eivät taida ihan riittää vapaaehtoisvalvonnat alan oma sertifiointi alan oman työterveys no kyllähän se työterveyttä on sekin terveydenhuoltojärjestelmän kehittäminen vaan tiukempia toimia ehkä tarvitaan

mutta toisinpäinkin alueiden pitää myöskin ottaa lusikka kauniiseen käteen ja omatoimisesti sitten pohtia rehellisesti ne alueen lähtökohdista parhaat ratkaisut eli aloituspaikat semmoisilla toimialoilla jotka eivät työllistä ovat suurin piirtein yhtä tyhjän kanssa

miten tämä yritysfoorumi on lähtenyt toimimaan ja minkä näköisiä tuloksia sen kautta yritystoiminnan aktivoimiseksi tuolla kehitysmaissa on saatu

arvoisa puhemies

lisäksi toimiala on rakentamassa eläimille omaa terveydenhuoltojärjestelmää jonka tarkoituksena on huolehtia entistä paremmin turkiseläinten terveydestä sekä tietenkin hyvinvoinnista ja ennen kaikkea ennaltaehkäistä sairauksia

vähän lupaprosesseilla jatketaan koska sekä ympäristövaliokunta että myöskin talousvaliokunta on voimakkaalla tavalla kiinnittänyt omissa lausunnoissaan niihin huomiota ja ympäristölupien hoitamisen kannalta resurssien pysyvä pieneneminen on todella huolestuttava juttu

meille kelpaa ainoastaan ja vain kunnollinen hyvä valmistelu lakia valmistellessa kuten tässä myös on tehty ja se iso asiahan täällä on takana että vakuutusmaksujen kohtuullisella tasolla pitäminen on tämän lain tarkoitus

totta on niin kuin itsekin totesin että pienet sahurit tästä joutuvat pahimmassa tapauksessa ihan kohtuuttomiin vaikeuksiin

arvoisa puhemies

eläinsuojelulain ja turkiseläinten hyvinvoinnille asetettavia vähimmäisvaatimuksia koskevan valtioneuvoston asetuksen uudistaminen ja turkistarhojen viranomaisvalvonnan tehostaminen ovat ne oikeat keinot joilla tosiaan tästä elinkeinosta saadaan vielä enemmän salonkikelpoinen kuin se nyt on

maatalouden toiminnan tehostaminen ja kestävyyden lisääminen sekä erityisesti kastelujärjestelmien rakentaminen ja luominen ovat edellytyksenä tälle kestävälle talouskasvulle ja kehitykselle ja sitten infran vahvistaminen erityisesti kuljetusyhteyksiä sekä energiansaantia parantamalla on äärimmäisen tärkeätä

keskityn tässä omassa lyhyessä puheenvuorossani tähän aluetoimipisteiden määrään

kukapa haluaisi itselleen hankalan työntekijän maineen

tästä johtuen se koulutuksen saatavuus ei siltä osin kärsi koska aloituspaikkojen poistuma on selkeästi pienempi kuin ikäluokkien pieneneminen

edustaja myllykoski puhui lämpimästi elinkeinoelämän tarpeista

edustaja epäili että syntyy kilpailuetua ja talousvaliokunnassahan tätäkin asiaa käytiin myös kuulemisten muodossa läpi

siellähän vaikuttaa resurssitarve tai resurssien vaje ja sitten myöskin se että osittain nämä ympäristölupahakemukset on luvattoman huonosti täytetty ja tehty

työntekijältä vaaditaan myös rohkeutta esiintyä oikeudessa omissa nimissään eivätkä kaikki loukkausten kohteiksi joutuneet edes löydä tietään ammattiliittojen tarjoaman avun pariin